eu puhujalistaa jälleen alusta ja ed

edustaja turunen täällä todisti yhä uudelleen ja uudelleen väärin että perussuomalaisten hetteikölle rakennettu budjetti numeroineen perustuisi niille verotiedoille joita tutkimustiedossa tai hallituksen laskelmissa olisi esitetty

saarisen puheenvuorosta saattoi saada sen käsityksen jonka hän ilmeisesti halusi antaa että valtio ei olisi ollut huolissaan kuntien rahoitushuollosta

edustaja soini tässä painissa markkinavoimien kanssa eurooppa ja suomi osana sitä on onnistunut pelaamaan aikaa juuri näillä soinin mainitsemilla tukitoimilla

valiokunta pitää tätä vaikeasti korjattavana haittana vaikka yhteisöveron alennuksen odotetaan tukevan yritysten edustautumismahdollisuuksia myös jatkossa

tällä ajan pelaamisella suuri osa rahoitusjärjestelmäämme jota suomalaiset työpaikat edellyttävät on turvattu

maksatatte laskun suomalaisella työmiehellä

kun tämä pääomitus tapahtuu kuntarahoitukseen jossa kuntaliitto ja kuntien eläkevakuutus ovat keski

valiokunta hyväksyy ehdotuksen edustusmenojen vähennyskelpoisuuden rajoituksista vain siksi että se on osa tätä käsiteltävää kokonaisuutta ja sen erottaminen siitä tässä vaiheessa olisi ollut poliittisesti hankalaa tai käytännössä se oli mahdotonta

näillä toimenpiteillä kuitenkin ainakin osa pankeista on pelastettu

ey tai kun kuntaliitto ja kun kiekon tiellä keva vakuutus osallistuneet siihen pääoman kasvattamiseen niin kaikki se kuraan sijoitettu uusi pääoma on hyödynnettävissä yli satakertaisesti kuntien rahoituksessa

veropoliittisesti ei ole linjakasta eikä suotavaa että tuoreen koulutusvähennyksen kaltainen laskennallinen lisävähennys otetaan verojärjestelmän osaksi samalla kun aitojen elinkeinotoiminnan menojen vähennyskelpoisuus poistetaan kokonaan

suomessa päätöksiä kyetään tekemään suomen hallitus kykenee päätöksiä tekemään kipeitäkin ratkaisuja leikkauksia veronkorotuksia

toivotaan että soini

arvoisa puhemies

näillä huomioilla valiokunta puoltaa siis esitystä muutettuna

tähän sisältyy kaksi vastalausetta ja valiokunnan lausumaehdotus kuuluu

valmistelussa tulee huolehtia siitä että alan toimijoita kuullaan avoimesti ja esitettyjen näkökohtien vaikutus veromalliin arvioidaan huolellisesti

arvioinnissa tulee ottaa huomioon kansainväliseen veropakoon liittyvien näkökohtien lisäksi myös sääntelyn neutraalisuus eri toimijoiden kesken

sana sakko voi olla myös sopimusoikeudellinen seuraamus sopimussakko eikä sen perintään tähän mennessä ole tarvittu kunnallisia toimijoita

sähkösopimuksessa sopimussakkoa ei peri sähköpirkko kiinteistövälityssopimuksessa ei peri asuntopirkko tai edes kaisa vaan kyse on yksinkertaisesta sopimusoikeudellisesta seuraamuksesta joka sitten tuomioistuimessa vahvistetaan

on varmasti niin että sana sakko hämää helposti käsittämään tämän sopimusoikeudellisen seuraamuksen joksikin nimenomaan viranomaistoiminnaksi mutta se on aivan yksinkertainen arkipäiväinen sopimus oikeudellinen

keskustelu on

poissa edustajia

keskustelu on pää

voi myös neuvostoehdotus hyväksytä asia lähetetään työelämän tasa arvon

vasenryhmän edustaja kritisoi kuntakentän leikkauksia osin aiheesta osin aiheetta

tärkeätä tai oikeastaan tärkeämpää kuitenkin kuin näistä yksittäisistä numeroista puhuminen olisi tarkastella kuntien rahoitusasemaa kokonaisuudessaan

meillä on ikävä kyllä se tilanne että kuntien taseista ei ota sen enempää kuntaministeri kuin erkkikään selvää

kunnat eivät poista oikeaa määrää kuntien omaisuutta ei ole arvostettu oikeaan määrään ja kuntien velat ja niiden ilmoittaminen on sanoisiko sattumanvaraista kuntien välillä

kunnan sisällä saattaa olla tietty logiikka ja jatkuvuus mutta kuntien vertaaminen toisiinsa on tosiasiassa täysin mahdotonta nykyisillä arvostuksilla

ongelma tässä on se että kunnat jotka tosiasiassa ovat valinneet jo aikoja sitten kreikan tien jatkavat velkaantumistaan edelleen

tämä on johtanut aivan kestämättömiin tilanteisiin eräiden kuntien osalta ja nykyiset kuntapäättäjät syövät tulevien kuntalaistensa ja kuntalaistensa lasten lautasilta

se mitä meidän pitäisi saada aikaan on säätää kuntiin jonkinnäköinen velkakatto raja sille kuinka paljon kunnat voivat velkaantua

toki tässä pitäisi ottaa huomioon kuntien omistuksessa olevan omaisuuden arvo ja moni muu seikka mutta ongelmaan on aivan välttämätöntä kiinnittää huomiota

se miten tähän tilanteeseen on tultu on osittain myös johtunut siitä että kunnilla on eräänlainen yhteistakausjärjestelmä

kuntien takauskeskus takaa kuntarahoituksesta otettavat luotot mikä vastaa sitä mikä euroopassa on suomen vastustuksesta huolimatta vireillä eli yhteistakausjärjestelmää eurobondien muodossa

euroopan kesken vastustamme yhteistakauksia mutta kuntien välillä hyväksymme sen että yli varojensa elävät kunnat taloustilanteesta välittämättömät kunnat saavat velkaantua aivan oman mielensä mukaan mutta kaikki maksavat lopulta samaa korkoa ja vastaavat yhdessä toistensa veloista

siksi vähintäänkin velkakatto ja taseiden vertailukelpoisuus ovat välttämättömiä saada aikaan

meillähän on tietynlainen verokatto myös kiinteistöverossa joten ei sitä voi suoralta kädeltä perustuslain vastaiseksikaan tyrmätä

liikaa siinä mielessä että toinen puoli on että sitä rahaa pitäisi jostain saadakin mutta on myös unohdettu se että tosiasiassa se jaettava ne pienet muutokset joita täällä salissa tehdään aikaisempiin vuosiin verrattuna tehdään velkarahalla

verot ovat aivan keskeisessä roolissa kun valtion tuloja ja tulomuodostusta rakennetaan ja on oikein että hallitus pyrkii keventämään työn ja työllistämisen verotusta jotta saataisiin aikaan kasvua jolla verotulot lopulta lisääntyisivät

kun lyhyelläkin tähtäimellä verotuloja kuitenkin on saatava on aivan oikein valittu linja että ympäristö ja terveysperusteisia veroja korotetaan

tässä keskustelussa aiemmin esitettiin että rikkaille tarvittaisiin solidaarisuusveroa mutta arvoisa puhemies sellainen solidaarisuusvero sisältyy jo tähän hallituksen antamaan budjettiesitykseen

edustaja sipilä olette täsmälleen oikeassa siinä että keskeinen työllisyyden ja kasvun este tässä talouden myllerryksessä on yritysrahoituksen puute

arvoisa puhemies

samaan aikaan tämä yhteisöveron kevennys tuo yhteisöille toisen miljardin euron nimenomaan kasvun työllisyyden ja investointien rahoittamiseen juuri sinne minne te peräänkuulutitte niitä toimenpiteitä

ärsyttää sellainen sosialismi jossa keinottelevat pankkiirit ja sijoittajat eivät voi saada takkiinsa vaan vaativat sosiaalitukea asiansa hyvin hoitaneilta

edustaja pekkarinen esitti että pienyrittäjiä ei ole huomioitu tässä paketissa

tämä on siis ennen kaikkea ilouutinen suomalaisille yrityksille mutta samalla kaikille suomalaisten yritysten työntekijöille työttömille niille alihankkijoille jotka tätä työtä suomeen kaipaavat

tässä paketissa näiden surkeimpien ja härskeimpien pankkien ja sijoittajien annetaankin kaatua ja edustaja kaikkonen juuri elinkelpoisia pankkeja tuetaan aivan kuten te toivoitte mutta toista luulitte

sitä en pidä millään tavalla järkevänä että palkkatuloverotusta joka suomessa on äärettömän korkea joka on suoraan pois kannusteesta suomalaiseen työhön edelleen kiristettäisiin

aivan lyhyesti pakko todeta että olen ymmärtänyt kuitenkin niin että myös keskusta tukee valtion velkaantumiskehityksen taittamista

siksi on varmaan syytä muistuttaa että talouskasvun lähteenä on työpaikkojen määrän kasvu ja tuottavuuden kasvu

tämä yhteisöveroalennus ja koko osinkoverouudistus yhdessä tämän yhteisöverouudistuksen kanssa lisäävät investointeja lisäävät tuottavuuden kasvua ja sitä kautta talouskasvua ja ovat omiaan aiheuttamaan myös tämän velkaantumiskierteen katkeamisen

toisaalta meille syntyi uutta teknologiaa uusia yrityksiä jotka hoitivat oman osuutensa veroista

tämä on aivan välttämätöntä jotta suomalaiset yritykset joilla jo on hyviä tuotteita pystyvät näitä tuotteita myös jalostamaan markkinoimaan maailmalla ja tuottamaan lisäarvoa myös suomalaiselle yhteiskunnalle

aivan liian usein meillä tällä hetkellä on tilanne se että yritys kehittää jonkun tuotteen jonka markkinointiin tai jalostukseen kuitenkaan resurssit eivät riitä ja ennen kuin tuote alkaa tuottaa yhtiölle ja yhteiskunnalle suomessa niin se on myyty jo ulkomaisiin käsiin

arvoisa puhemies

on esitetty kolme keskeistä keinoa miten korvata velka jonka nyt otamme jotta voimme elvyttää jotta voimme työllistää jotta voimme pitää huolta kaikista joita tämä taantuma koettelee

tämä esitys osoittaa että hallitus on tarttunut siihen kaikkein miellyttävimpään kaikkein eniten kansalaisten keskuudessa hyväksyttyyn vaihtoehtoon eli työurien pidentämiseen

arvoisa puhemies

haluan kiittää ministeri risikkoa ja hyvää hallitusta siitä että tämä esitys laiksi lääkelain muuttamisesta on vihdoin saatu eduskuntaan

kerroitte esittelypuheenvuorossanne että sveitsi joka on kuitenkin tunnustettu eurooppalainen valtio ja osa tätä yhteistä arvopohjaamme ei tunnusta muita eurooppalaisia lääkemääräyksiä ja joissakin tilanteissa esimerkiksi valtiovierailujen yhteydessä tämä saattaa toki aktualisoitua

tuosta perussuomalaisten varjokehyksestä todella puolen minuutin vilkaisulla havaitsin että jo korkokuluilla ensimmäisen kolmen vuoden lisävelalla joka perussuomalaisten budjetin mukaan tulisi ajettaisiin pakkasen puolelle tuossa kehyskaudella

arvoisa puhemies

lahjoitukset kaikkiin hyviin tarkoituksiin ovat tietysti tervetulleita mutta kokonaan oma kysymyksensä on sitten se onko tarkoituksenmukaista kaventaa meidän veropohjaamme nykyisestään juuri kun päinvastoin olemme keskustelleet siitä miten näitä eri vähennysmahdollisuuksia jotka veropohjaa kaventavat voitaisiin edelleen poistaa

sikäli kun viitattiin pieniin yrityksiin niin jos tarkoitettiin osakeyhtiöitä niin tämä yhteisöveroalennus tietenkin koskee myös kaikkein pienimpiä osakeyhtiöitä ja tämä merkittävin uudistus koskee tältä osin kaikkia yhtiöitä

tänäänkin merkittäviä valtiovieraita on saapunut sveitsiin ja toivottavasti ongelma ei nyt aktualisoidu

mutta todella on hyvä että näissä minihallitusneuvotteluissakin kunnianhimon tasoa on nostettu

haluaisin kysyä

onko näissä neuvotteluissa sveitsin kanssa tästä tunnustamisesta edistytty ja ovatko nuo neuvottelut aktiivisessa vaiheessa

eli on aivan ilmeistä että työurien pidentymiseen voidaan vaikuttaa myös hallituksen toimin

jos taas tarkoitettiin henkilöyhtiöitä niin on syytä muistaa että henkilöyhtiöiden verotus tällä hetkellä on pääsääntöisesti kevyempää kuin osakeyhtiöiden verotus

olen todella tyytyväinen että hallitus on tällä tavalla tarttunut tähän eläköitymisiän nostamiseen nyt omalla toiminnallaan eikä odota rantalan työryhmän selvityksiä tuolta osin

aloitteen tavoite toki on tärkeä kehitysyhteistyön edistäminen mutta kun näitä tärkeitä tavoitteita haetaan niin varmasti niitä löytyy kuten aina

valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä kuitenkin siten että se esittää muutettavaksi elokuvatuottajien tuotantotukea jonka verovapaus ehdotetaan säilytettäväksi nykyisellään

hallitus on keventämällä ansiotuloverotusta merkittävästi keventänyt kaikkien pienimpien yritysten henkilöyhtiöiden verotusta

toivon että samanlainen määrätietoisuus ja kannustus työurien jatkamiseen ilmenee sitten myös tuon rantalan työryhmän esityksessä ja konkretisoituu meillä täällä talossa päätöksenteossa

nyt olemme muun muassa ensi vuodelle lisäämässä perustulovähennystä ja kunnallisverotuksen työtulovähennystä jotka omalta osaltaan merkittävästi helpottavat kaikkein pienimpien ja pienituloisimpien yrittäjien asemaa

sekin on hyvä päämäärä mutta esimerkiksi puheenjohtaja arhinmäen vierustoveri edustaja uotila on siinä verojaostossa kuullut kuinka arvonlisäverouudistuksella remontilla pystyttäisiin merkittävästi lisäämään suomalaista työllisyyttä

siitä pitäisikö tällaisten lahjoitusten olla jatkossa verovapaita jos ne joillakin yhdistyksillä jo sitä ovatkin olleet

tämä esitys omalta osaltaan myös parantaa merkittävällä tavalla kotimaista omistajuutta

samoin työn sivukulujen pienentäminen rahoittaisi käytännössä itse itsensä ja on lukuisia muita verorakenteen uudistuksia joihin toivoisin että hallitus olisi valmis ei vain tässä hallitusneuvottelussa vaan loppukaudesta muutoinkin

varmasti kaikki muut mitä moninaisimmat hankkeet sopisivat verovähennyskelpoisiksi jos tämä peli entisestään avataan ja laajenee

ensinnäkin ed

kimmo kiljuselle toteaisin kun toitte esiin että suomi voi liittyä mihin suuntaan tahansa että toivon että suomen suunta on länsi eikä esimerkiksi keski aasia

valiokunta pitää tätä esitystä yleisesti hyvin kohdennettuna ja veroasteikkoon ja tuloverolakiin ehdotettuja muutoksia pääosin perusteltuina

olen pettynyt siitä opposition vallanneesta näkemyksestä että yleinen asevelvollisuus ja alueellinen maanpuolustus eivät olisikaan niitä perusfundamentteja joiden varaan suomen puolustus rakennetaan

veronkevennysten kannalta merkittäviä ovat tuloveroasteikon kolmeen alimpaan luokkaan tehtävät inflaatiotarkistukset sekä työtulovähennykseen kunnallisverotukseen eläketulovähennykseen ja perusvähennykseen ehdotetut muutokset

kun on selvää että suomalaiset sijoittajat suosivat kotimaisiin yrityksiin sijoittamista niin miksi me emme kannustaisi suomalaisia säästämään omia eläkkeitään varten kun totta on että he ohjaavat näitä sijoituksia nimenomaan kotimaisiin yrityksiin

tämä edesauttaa tai mahdollistaa mahdollistaa kotimaisia kotimaisia kotimaisten yritysten rahoitusta ja sitä kautta auttaa niitä lisäinvestoinneissa ja työpaikkojen kertymisessä

kysymys liittyy myös siihen haluammeko pitää ohjat nato jäsenyyden hakemisesta omissa käsissämme vai ajaudummeko natoon siitä johtuen että meillä ei ole omaa uskottavaa maanpuolustusta

tähän kilpailun lisäämisaspektiin liittyy kyllä huoli siitä nyt kun kilpailu lisääntyy ja sitä kautta kuluttajan mahdollisuudet kasvavat ja toivottavasti hinnat laskevat etteivät nämä nykyiset säästösopimusten haltijat korota näitä siirtokustannuksia niin korkealle että se omalta osaltaan rajoittaa tätä kilpailua

toivon että hallitus valvoo sen perään että todella pitäydytään vain todellisissa kustannuksissa kun siirtoja tehdään eikä yritetä hillitä kilpailua näiden kautta

jos suomen menestys halutaan rakentaa myös jatkossa korkean osaamisen varaan ylimpien ansiotulojen veroaste tulisi voida säilyttää kohtuullisena

kaiken kaikkiaan aivan erinomainen esitys nimenomaan työurien pidentämisen kannalta

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia rikesakkorikkomuksista annettua lakia verotusmenettelystä annettua lakia arvonlisäverolakia varainsiirtoverolakia ennakkoperintälakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ja polttoainemaksusta annettua lakia

kuitenkin näitä samaisia paljuja käyttävät sekä veneilijät että karavaanarit omissa kulkuneuvoissaan milloin vain suinkin vapaalle ja lomalle pääsevät

arvoisa puhemies

näitä vaikutuksia arvioitaessa on niin ikään syytä huomata että ansiotuloon kohdistuvat veromuutokset vaikuttavat myös yrittäjäkenttään

tässä ehdotuksessa ehdotetaan tehtäväksi euroopan ihmisoikeussopimuksen niin sanotun ne bis in idem kiellon eli kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja tuomitsemisen kiellon edellyttämät muutokset

pitäisikö meidän kuitenkin pikkuhiljaa siirtää näkökulma ja taloudelliset resurssit rikoksen tekijän eli vangin asemasta kohti rikoksen uhrin asemaa ja uhrin oikeuksia

minusta asiaa on perinpohjaisesti syytä harkita ja toivon että asia saadaan järjestykseen tuon esityksen suuntaisella tavalla ehkä jo seuraavan vuoden aikana

mitä muuten tulee ed

tässä esityksessä ehdotetaan että verohallinto voisi verotuspäätöstä tehdessään jättää veron korotusta koskevat päätökset tekemättä

lisäksi esityksessä asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta korotetaan ja myös asuntolainan korkovähennyksen leikkausta lisätään

tämän budjetin perusajatushan on nimenomaan ollut se että on rohkeutta tarttua nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyteen ja ohjata verotuksella yhteiskuntaa siihen että työllistäminen ja työnteko kannattaa

perustuslakivaliokunta on katsonut muun muassa että oikeuskäytännön perusteella ei näyttäisi olevan ainakaan vielä täysin selvää katsotaanko ne bis in idem säännön kieltävän myös toisen prosessin jatkamisen sen jälkeen kun samanaikaisesti vireillä ollut prosessi on päättynyt lopulliseen ratkaisuun

syntyy siis talouskasvua työpaikkoja ja hyvinvointia

valiokunta antaa ankaraa kritiikkiä verotuksen johdonmukaisuuden näkökulmasta tälle lapsivähennykselle joka kuitenkin oikeudenmukaisuussyistä katsotaan voitavan hyväksyä

vain tällä tavalla yhteiskunnallista oikeudenmukaisuuttakin saadaan toteutumaan ja muun muassa tulonsiirtoja lisättyä